kun tulevaa vaalikautta ja sen painopisteitä mietitään niin yhdyn tässä tähän jaoston puheenjohtajan näkemykseen että suuria kehittämishankkeita ei samassa mittakaavassa voida laittaa liikkeelle vaan on enemmänkin haettava sitä priorisointia sinne perusväylänpidon puolelle mistä tämä sali puolueryhmästä toiseen on ollut koko ajan samaa mieltä

silloinhan työttömyysvakuutusmaksun perintä siirrettiin työttömyysvakuutusrahastolle ja sitä kautta lisättiin yrittäjien byrokratiaa aina yksi porras lisää tuli silloinkin

kuulun myös niihin kansanedustajiin joiden mielestä on tärkeätä että tällaisen kriisin hetkellä haemme yhteistä näkemystä niin tasavallan presidentin hallituksen kuin eduskunnankin keskuudessa

nyt on heikennyksestä ja niin sanotun taloudellisen vastuun taakan lisäämisestä kysymys

tällaisella hetkellä ja tällaisessa tilanteessa ei ole mahdollisuutta eikä tarvetta missään tapauksessa poliittiseen nokitteluun eikä myöskään nato intoiluun

arvoisa puhemies

mutta sitten tästä kansalaisnäkökulmasta haluaisin kysyä ministeri tuomiojalta kun me kaikki olemme saaneet paljon viestejä myös huolestuneita viestejä siitä miten tämä kriisi vaikuttaa suomeen ja suomalaisiin onko olemassa jonkinlaisia uhkia mitä ne ovat ja miten tämä vaikuttaa meidän kauppaamme ja talouteemme

sehän on totta että varmasti koko tämä meillä pääsääntöisesti perheyrittäjyyteen perustuva bussiala on sellainen että siellä rakennemuutostakin tulee varmasti tapahtumaan

arvoisa puhemies

viime viikolla kuljin aika monessa rajakunnassa ja siellä oli ihmisten huoli siitä mitä tämä käytännössä tarkoittaa näille matkailijavirroille ja ylipäänsä kaupalle

ja sen takia olen pettynyt siihen että viime elokuussa budjettiriihessä emme pystyneet saamaan poliittista yhteisymmärrystä tämän valtion infra oyn perustamisesta

eihän se hyvää ole tarkoittanut

arvio on että venäläisten matkailijoiden määrä on puolittunut tässä parin viikon aikana mikä on ollut heille yleensä tämmöistä ruuhkaista aikaa tulla suomeen

olen ihan varma että kun säätytalolle ensi keväänä mennään mitkä puolueet sinne menevätkin niin on pakko kaivaa vaihtoehtoisia konsteja esille jotta pärjätään

kuntien kuulemisesta

luulen että siellä tuntuma on että ei niinkään pohdita ensisijaisesti sitä mitenkä nyt vain saataisiin tämä ukrainan kriisi ratkaistua se on ehkä meidän ylätason semmoinen pohdinnan tärkein aihe vaan siellä mietitään miten käytännössä saadaan edistettyä sitä että rajanylityspaikkoja kunnostetaan tiet pidetään paremmassa kunnossa ja sinne tehdään satsauksia tai sitten miten nämä yhteiset eu ohjelmat viedään käytäntöön tässä tulevina vuosina

kuntien ja maakuntien liittojen pitää olla ehdottomasti mukana ja en pane pahakseni jos valiokunta omassa työssään vielä tätä puolta kaiken kaikkiaan korostaa

tiedän että jo nyt teemme näin siellä omissa pienissä vaalipiireissämme mietimme mitä ne ykköshankkeet ovat mutta meidän pitäisi nähdä tämä koko liikennejärjestelmäkokonaisuus ja miettiä sitä entistä paremmaksi tehokkaammaksi ja silloin puhutaan myös liikennesektorin tuottavuudesta

korostan sitä että tällaisen lakiesityksen tekeminen on aina kokonaisuus ja siinä täytyy katsoa sitä että voidaan toimia ja pystytään turvaamaan joukkoliikenne koko maassa

valtiovarainministeriö me ja sitten ympäristöministeriö ja vielä työ ja elinkeinoministeriö

tarkoituksena on luoda liikennesektorin puolelle tuottavuusmalli jotta pystyttäisiin tehokkaammin tekemään töitä paremman liikennepolitiikan puolesta eikä aina julkisvetoisesti vaan ottaisimme myös niitä toimijoita käyttöömme joita tällä liikennealalla on

arvoisa puhemies

kunnallinen päivähoito on erittäin arvokasta samoin perhepäivähoito vaikka se on hiipumaan päin kun ei löydy hoitajia mutta pidämme myös kotona tehtävää lastenhoitotyötä äärimmäisen arvokkaana

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä keskustelu on osoittanut sen että täällä kyllä meistä itse kukin osaa toinen toistaan arvostella ja kritisoida mutta eipä paljon juuri muuta ja haluaisin jotenkin siirtää tätä keskustelua tämmöiseen isompaan kuvaan ja siihen minkälaisia uudistuksia olemme toinen toisiltamme puolueina ja myös hallitusoppositio rajojen yli valmiita hyväksymään

me katsomme ministeriössä että jos niin katsotaan valiokuntakäsittelyssä että tämä rajanveto vaatii tarkennuksia niin silloin varmaan siihen kannattaa mennä

meidän suurin kritiikkimme johtuu siitä että me katsomme että perheitten pitää itse saada päättää niillä pitää olla oma valinnan mahdollisuus siinä missä hoitomuodossa heidän lapsiaan hoidetaan

viime vaalikausi oli historiallinen kaiken kaikkiaan liikennehallinnon osalta ei niinkään sen osalta että liikennealuetehtävät valtion aluehallinnon tehtävät eli ne entiset tiepiirit tulivat osaksi ely keskusta ja mukaan tähän ely uudistukseen vaan erityisesti sen takia että viime vaalikaudella samaan aikaan tämän ely uudistuksen kanssa toteutettiin laajempi liikennehallinnon uudistus ja muodostettiin liikennevirasto ja liikenteen turvallisuusvirasto

tämä ajokorttiuudistus on pitkään ollut valmistelussa ja on erittäin monipolvinen ja laaja kokonaisuus ja en käy tässä esittelypuheenvuorossa kaikkia yksityiskohtia läpi

tässä vaiheessa kiitoksia

tuossa edellä edustaja virtanen kyllä hipelöitsi totuutta lääkekorvausasian osalta

tämä on käsittämätöntä että tässä tehdään nyt aikataulusyistä johtuen satunnaisesti eräitä yksittäisiä leikkauksia ja samaan aikaan kaikki tietävät sen että tämä lääkekorvausjärjestelmätyöryhmä on tekemässä omaa työtään

psasta johtuen niin on tarkoitettu ja joudutaan kirjoittamaan että ei enää rautatielaissa lue että on yksinoikeus vain vrllä mutta nämä sopimukset tulevat sen takaamaan

tässä leikataan sinänsä jo suoraan sen äidin mahdollisuutta käyttää sitä oikeuttaan sinne lapsen kolmeen vuoteen asti ja sitten toisaalta käytäntö tulee osoittamaan että tämä kotihoidontukijärjestelmä ajetaan jonkun verran alas

se että keskustellaan vain siitä mitä teki edellinen hallitus ei vaan aina saa puhua jos on välikysymys siitä mitä nykyinen hallitus tekee ja minä sanon

tässä on taustalla kaksi asiaa ensinnäkin tämä eun ajokorttidirektiivi ja sitten toiseksi meidän omat kansalliset tarpeemme lisätä liikenneturvallisuutta ja haluan sitä puolta erityisesti tässä puheenvuorossani korostaa

tämä ei anna minusta hyvää kuvaa lainsäädännöstä tässä talossa että iso kokonaisuudistus on käynnissä ja samaan aikaan tehdään yksittäisiä leikkauksia

minulla on tieto että vr ei itse pidä tätä ongelmallisena mitä tässä lakiesityksessä on ja sen takia olen turvallisella mielellä

edelleenkin totean sen että en saanut hallitukselta vastausta siihen miksi tutkijat muun muassa perhetutkijat hyvinvointitutkijat lapsen kehitystä tutkivat tutkijat eivät sitten kannata tätä teidän mallianne

silloin kun se laki muutettiin hallitus teki huonoa työtä myös lainvalmistelun osalta ja jätti lakiin porsaanreiän joka mahdollistaa ja mahdollisti sen että esimerkiksi ahvenanmaalta tulevilla lehdillä on verottomuus edelleenkin

jo aiemmin ennen tätä ely uudistusta alueilla oli toiminut yhdeksän tiepiiriä joten tämä elyihin meno ei ollut aivan uusi askel

tässä on ehkä semmoisia muutamia isoja kysymyksiä joiden uskon koskettavan kaikkiakin kansalaisia perheitä lukumääräisesti paljon

me keskustassa emme hyväksy näitä omavastuiden kasvattamisia ja tulemme jättämään tuolla toisessa käsittelyssä asiasta sitten hylkäysehdotuksen

mutta omana henkilökohtaisena mielipiteenäni kyllä totean tässä yhteydessä että kun nyt hallitusohjelman mukaisesti on tehty selvitystä pääkaupunkiseudun osalta mahdollisesta kilpailun avaamisesta ja sitten selvitetään tätä kaukoliikenteessäkin henkilöliikenteen osalta niin minun ajatukseni lähtee kyllä siitä että tällä vaalikaudella ei kyllä näissä tulla etenemään

ja tästä ohjauksesta mitä ministeriöistä tehdään ja on tässä kolmen vuoden kokemukset kaiken kaikkiaan aluehallinnon osalta totean sen että nämä entiset tiepiiritkään eivät olleet suoraan ministeriön alaisuudessa vaan tiehallinnon alaisuudessa joten tämä ohjausasia ei ehkä liikenne ja viestintäministeriön osalta ole ollut niin suuri kuin ehkä jonkun toisen ministeriön osalta

ne liittyvät näihin ajokorttiasioihin mopokortin suorittamiseen ja sitten myös auton ajokortin suorittamiseen ja moniin muihin

haluaisin kysyä nyt vielä kuitenkin tässä valtiovarainministeri rinteeltä tähän suomen pankin viime torstaiseen esitykseen liittyen

yksi liittyy nimenomaan näihin lääkekorvauksiin ja siitä edustaja virtanen minusta sen totesi mitenkä se asia oikeasti kaiken kaikkiaan on

ja nyt kun koko lehtiala media ala on murroksessa tämän lain voimaantulo siis arvonlisäveron voimaantulo näille tilattaville aikakauslehdille tarkoitti sitä että kustantajat rupesivat selvittämään voisivatko he kiertää tätä alvin maksamista sillä tavalla että lehti saatettaisiin painaa suomessa ihan missä tahansa painossa edelleen mutta käytettäisiin sitten ahvenanmaalla laitettaisiin siihen niin sanotusti osoitelappuja tuotaisiin takaisin tänne manner suomeen ja sitten jaettaisiin

miten te kommentoitte näitä heidän esityksiään joita oli lukuisa joukko siellä ja tätä arviota näistä bruttokansantuotteen kasvuluvuista lähivuosina

uskon että tässäkin joukossa keitä meitä täällä nyt on ja ehkä vähän laajemminkin on erilaisia painotuksia näistä mutta minusta se on myös hyvää lainsäädäntöä että käydään semmoista arvioivaa ja aitoa keskustelua siitä mikä on sitten se lopputulema

on syytä huomata se että suomessa ovat jo nämä lääkekulut per yksittäinen ihminen ihan eurooppalaisittain ottaen erittäin korkealla tasolla

nyt hallituksella ei ollut edes omassa vastauspuheenvuorossaan mitään siitä kuntien velvoitteiden ja tehtävien karsimisesta josta on luvattu se miljardi saada säästöä

sen pitäisi kyllä meissä herättää tietynlaisia kysymyksiä että mistä tämä oikein johtuu

rönnin puheenvuorosta että siellä näkyy semmoinen konsulttinäkökulma ja että tulee melkein velatkin saamisiksi

haluan myös tässä pohtia hetken hallintoratkaisuja ylipäänsä kehityksen edistäjinä ja jarruttajina ja sitä kuka linjaa kuka päättää ja mihin ollaan menossa

eli sanon sen nyt jo kärkeen että puolustan tiukasti totta kai omaa esitystäni mutta kun tiedän että tässä on paljon yksityiskohtia minusta on myös niin että valiokunta on siinä paljon vartijana

mitä siellä oli

tällä uudistuksella kokonaisuudistuksella joka sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla toteutettaisiin on todella kiire niin että toivon että tämä työ päättyy todellakin tässä marraskuussa

toivon todella että se mitä te pääministeri hetki sitten sanoitte että se viedään tällä vaalikaudella tässä talossa eteenpäin myös teidän puolueenne osalta pitää

no tästä toteaisin kyllä niin että tämmöisen lainsäädännön arviointia mitä se oikeasti tulee sitten käytännössä tarkoittamaan on hirveän hankala saada

täällä on jo moneen kertaan tuotu esille että hallinnon on nimenomaan palveltava kansalaisia oltava mahdollisimman läpinäkyvää tehokasta ja laadukasta

kun käytätte asiantuntijoita ja teette omaa analyysiä ja arviota toivon että voidaan sitä myös sitten yhdessäkin katsoa jos löytyy semmoista joka vaatisi vielä uudelleenarviointia

sen takia tietysti nyt kun valiokunta tekee tätä käsittelyä myös sitten varmaan korostetaan sitä toimeenpanon merkitystä ja sitä että myös siellä kun on niin paljon näitä toimivaltaisia viranomaisia ne pystyvät toimimaan oikealla tavalla ja saadaan ne tavoitteet toteutettua joita tässä on esitetty

tämä asia nousi esille omaan tietoisuuteeni noin reilu vuosi sitten painotalojen kautta joissa arvioitiin että tämä on erittäin todellinen tilanne että tätä ruvetaan käyttämään tämmöisenä veronkierron konstina ja kierrätetään lehtiä ahvenanmaan kautta

ehkä voisi sanoa niin että hyvää hallintoa tuskin edes huomaa mutta jos hallinto tökkii se kyllä huomataan ja esiin nousevat ongelmat sekä julkisuuteen ja ihmisetkin ovat raivona

ja on totta juuri se että kun on pitkät matkat ja huonot liikenneyhteydet ja paljon sairastavuutta niin se on erittäin huono yhtälö

kuljettajaopetuksen osalta haluan korostaa sitä että on semmoinen yksi punainen tai vihreä lanka mikä lanka liekään sitten mutta aikomus näillä toimilla mitä tähän koulutukseen esitetään korostaa entistä enemmän kuljettajan omaa vastuuta liikenteen turvallisuudesta

on jopa vaarana että tällaiset henkilöt eivät pääse sitten hoitoon ja lääkärille tai priorisoidaan sitä niin että ei voi käyttää sitä omaa vähäistä rahoitustaan siihen

huomasin eilen uutisoinnin siitä kun puhuttiin tästä laukaan maneesiturmasta olivatko turvaohjeet menneet perille niin selvisi että turvaohjeet oli laitettu sähköpostin liitetiedostona mikä kertoo siitä että meillä on valtava informaatiotulva joka sitten voi johtaa siihen että se tieto minkä viranomaisilta pitäisi mennä eteenpäin ei aina menekään

tässä asiassa heräsivät monet muutkin tahot muun muassa teollisuusalojen ammattiliitto team nousi tässä asiassa puheenjohtajansa timo vallitun kautta vuosi sitten julkisuuteen ja sitä ruvettiin sitten vmssä valtiovarainministeriön vero osastolla selvittämään

tässä on jo keskusteltu maakuntien asemasta ja itse näen kyllä niin että kysymys ei ole pelkästään valtion aluehallinnon osalta teknisistä ratkaisuista vaan kysymys on vallasta ja siitä kuka rahoja käyttää ja kuka niitä kehittämispäätöksiä kaiken kaikkiaan tekee

muutamia yleisiä seikkoja ensinnäkin tähän direktiiviin liittyen

arvoisa puhemies

kuuntelin seuraajani ministeri kyllösen esittelyä tästä väylämaksujen korotuksesta ja totean ensinnäkin sen kuten te omassa esittelypuheenvuorossanne että kustannusvastuu tämän vastaavuuden aikaansaaminen se ei ole todellakaan helppo asia ja talvet eivät ole veljiä keskenään

tämä sinänsä korjaa sen ongelman että voidaan kiertää veroja ja välttää tätä alvia kierrättämällä ahvenanmaan kautta mutta sitten tässä on suuri ongelma se että tämä aiheuttaa yksityishenkilöille myös uusia huolia ja maksuja ja erityisesti ahvenanmaalaisille

minun käsitys on se että maakunnilla alueilla ja myös paikallisesti nähdään valtionhallintoa paremmin kehittämistarpeet niin elinkeinoelämän osalta kuin ihmistenkin näkemysten ja odotusten osalta mutta sitten valtiovallalla ja valtionhallinnolla on parempi kokonaiskäsitys asioiden tilasta ja realismia määrärahojen tasosta mutta käsitykset eivät välttämättä tue sitä mitä asioista maakunnissa ajatellaan

tuntuu pitkältä ajalta mutta kun itse katsoin tuota vähän tarkemmin näytti olevan sama vuosi juuri minunkin nykyisessä ajokortissani mihinkä asti se on voimassa

viime vappuaattona kun tämä oli valtioneuvoston käsittelyssä valtioneuvosto jätti lausuman hyväksyessään hallituksen esityksen ja valtioneuvoston lausuma kuuluu näin

tämä on todella hyvä esimerkki

minun oma huoleni liittyy tähän maakuntien asemaan ja tämän päivänkin debattikeskustelu huolestuttaa minua entisestään

nyt tällä hetkellä mopokortti on ollut vain pelkkä teoriakoe eli sen jälkeen on voinut saada mopokortin ja siitä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa

alun

vetoan kyllä voimakkaasti sosialidemokraatteihin joille ainakin ennen on ollut tärkeää se että suomessa joka puolella on olemassa jonkinlaista poliisipalvelua ja ihmisten turvallisuutta tuetaan että keskeytätte tämän hankkeen

yksityishenkilö joka tilaisi yksittäistä aikakauslehteä esimerkiksi yhdysvalloista tai norjasta joutuisi tulevaisuudessa antamaan veroilmoituksen tullille ennakkoon

siellä muun muassa ek ja näytti myös lapin kauppakamari omassa lausunnossaan kritisoineen sitä että juuri nyt tässä tilanteessa kun elämme taloudellisesti epävarmoja aikoja sekä kansainvälisessä taloudessa että myös kotimaassa ei pitäisi laisinkaan laittaa näitä lisämaksuja

meillä oli tarkoitus että olisimme ehkä voineet viedä valtioneuvoston asetuksen eteenpäin sillä tavalla että tämän vuoden alusta olisivat tulleet nämä uudet mopokorttivaatimukset voimaan mutta emme niin tehneet

yhä enemmän kuulee tässäkin salissa ja myös hallituksen piiristä kannanottoja joissa maakuntien asemaa alueidensa kehittäjinä halutaan murentaa

sama koskee ahvenanmaalla asuvia yksityishenkilöitä jotka tilaisivat aikakauslehtiä manner suomesta tai ruotsista mikä tarkoittaa että esitys koskisi erittäin huomattavaa määrää yksityishenkilöitä ahvenanmaalla

itse asiassa tämä hallituksen esitys kuuluu samaan pakettiin ja on samaa sarjaa kuin tuossa jo edellinenkin tämä yrittäjien eläkelakia koskeva esitys

trendinä on kehittää sitä vastoin keskuskaupunkeja sen sijaan että valtiovalta antaisi ja esittäisi ratkaisuja joilla maakuntien liittojen ja maakuntien asema vahvistuisi

siinä suurena syynä oli että itse katsoin silloin reilu vuosi sitten että sen kustannukset näyttävät tulevan kohtuuttoman kalliiksi ja sitten kun meillä oli tämä laajempi ajokortin lainsäädäntöuudistus käsissä pidin tärkeänä sitä että eduskunta on se joka määrittää ja tekee samalla myös ajokorttiin tarvittavat muutokset

mutta vaikutusarviointien osalta hallitus aikoo kyllä petrata entisestään koska aiomme perustaa vaikutusarviointien arviointielimen eli se tarkoittaa sitä että kun joka ministeriöstä tulee hallituksen esitys ja arvioinnit eivät välttämättä ole ihan kohdallaan niin se käy vielä erillisen arviointielimen kautta ja saadaan sitä kautta parempaa lainsäädäntöä

tässä esityksessä hallitus nostaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työeläkevakuutusmaksun tasoa merkittävästi

esimerkkejä on jo täällä tullut esille

sekä tämä sote uudistus joka näyttää olevan hallitukselle mörkö että se että järjestettäisiin sosiaali ja terveyspalveluja maakunnallisesti leveämmillä hartioilla kuin keskuskaupungit pystyvät tarjoamaan tai sitten tämän maankäytön asumisen ja liikenteen yhteistyö

pidän ongelmallisena sitä että tällä hallituksen esityksellä jonka piti paikata ja parantaa sitä lakia mihin se porsaanreikä jäi synnytettiin nyt taas uusi ongelma

pikkusen huonosti ehkä sen kuulin mutta sen verran kuitenkin että siinä todettiin että näiden tiukkojen rikkirajojen aikaansaamista itämerellä ja muilla herkillä alueilla myös edesauttoi edellinen hallitus ja se pitää paikkansa

kaikki ovat olleet niissä osallisina ja veikkaan kun tämä talouden kuva on niin heikko kuin mitä se nyt on että vielä tämänkin hallituksen jälkeinen hallitus on mahdollisesti mukana tekemässä leikkauksia

nämä myel vakuutusmaksun laskentaperusteet ovat sangen monimutkaiset mutta se on selvää ja näkyy tässä hallituksen esityksen perusteluissa että tämä esitys on laadittu siten että kaikista suurin maksunkorotus tulee kaikkein pienituloisimmille myel vakuutetuille

kaiken kaikkiaan näen niin että tämän hallituksen puolelta on tullut monia esityksiä joilla horjutetaan maakuntien asemaa

itse mietin sitä onko vielä mahdollista valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä ja verojaoston käsitellessä tätä asiaa löytää tähän asiaan ratkaisu

sitten kolmanneksi haluan vielä todeta kuntien osalta sen että meidän tulee muistaa myös se että kaikki päätökset eivät ole kiinni siitä mitä tässä salissa tehdään

yksi asia on tämä itä suomen vaalipiiriuudistus maakunnat saavat mennä ja itse asiassa historiallinen savokin jaetaan kahteen eri vaalipiiriin

minusta tämä on vähän liian löysä ajatus että sitten kun ensi vuoden alussa tämä uusi arvonlisäverolain muutos astuu voimaan niin sen jälkeen arvioidaan näitä vaikutuksia yksityishenkilöihin

mutta mitä sitten kun olen kuullut viime viikolla myös täällä salissa arvostelua myös itseäni kohtaan siitä että on suhtauduttu ikään kuin löysästi niin suomi oikeastaan ei kyllä suhtautunut ollenkaan löysästi vaan me laitoimme vuosi sen marpol sopimuksen jälkeen nootin jossa kerroimme että emme tule hyväksymään tätä marpol sopimusta näitä tiukkoja rikkirajoituksia ennen kuin olemme kansallisesti näitä asioita käsitelleet meidän parlamentissamme ja sehän tarkoittaa juuri sitä kun se rikkidirektiivi tulee tänne meidän käsiteltäväksemme

puolikauhuissani olen kyllä siitä että tässäkin salissa kuulee niitä kannanottoja joissa maakuntia voitaisiin ikään kuin järjestellä poliittisin päätöksin uudestaan

sitten muutama sana erikseen mopoista ja kevyistä nelipyöristä eli niistä pahamaineisista jos voisi sanoa mopoautoista